lisäksi kuntoutuksen ja kuten jo mainitsin osatyökyvyttömyyseläkkeen keinoilla voidaan jatkossa parantaa työssäjaksamista varsinaiseen eläkeikään saakka

työ on paras tae poistaa myös lapsiperheiden köyhyyttä

mitä tapahtuu jos henkilöllä ei ole rahaa kuljetukseen eli hoitoon pääsyyn tai hänellä ei ole kuljetuksen jälkeen rahaa ruokaan tai lääkkeisiin

arvoisa puhemies

mielestäni etenkin äitien työllistämiseksi tulee kehittää nykyistä yksilöllisempiä toimia koulutusta ja täydennyskoulutusta

nämä sairausvakuutuskorvausten leikkaukset sattuvat pahimmin niihin ihmisiin jotka jo nykyisinkin juuri ja juuri ovat köyhyysrajan yläpuolella

leikkausten myötä ihmiset ajautuvat köyhyyteen

olen vakuuttunut että huomioimalla paremmin perheiden erilaiset elämäntilanteet mahdollistamme yhdessä parempaa elämänlaatua ja jaksamista mutta myös työelämän kannalta parempaa työhyvinvointia ja sitä kautta työhön parempaa tuottavuutta

lääkkeiden omavastuun korottamisen on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu eräissä tapauksissa heikentäneen lääkkeiden käyttäjien terveydentilaa ja lisänneen muiden terveyspalveluiden käyttöä

esityksessä ehdotetaan kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamista siten että siihen lisätään säännös perusturvan tason riittävyyden arvioinnista

vakuutetun maksuosuuden kasvattamisella voikin olla terveyserojen kasvattamisen näkökulmasta kielteisiä vaikutuksia

hallituksen esityksessä ja mietinnössä todetaan että kaikki nyt voimassa olevat sopimukset tullaan irtisanomaan ja ne on neuvoteltava uudestaan

toimeentulotuki ei ole vastaus tähän vaikka hallitus näin toteaakin omassa esityksessään

tästä syystä on hyvä että siitä säädetään laissa jotta arvioinnista tulee säännöllistä suunnitelmallista systemaattista ja jotta se tehdään kaikissa eri olosuhteissa

toimeentulotuessa ei huomioida kaikkia perheen pakollisia kuluja eikä toimeentulotuella makseta automaattisesti lääke tai kuljetuskuluja

tiukan aikataulun lisäksi haasteena neuvotteluille on että sopimusten sisältö tulee muuttumaan

sata komitea totesi raportissaan että nykyinen suomalainen tutkimustieto perusturvan riittävyydestä on hajanaista riittämätöntä ja muodossa joka ei välttämättä palvele poliittista päätöksentekoa

näiden täytyy olla jokaisen kansalaisen perusoikeus tuloista riippumatta

mikä on sanktion sisältö ja taso on ainakin minulle epäselvä

sopimusneuvottelut eivät ole samansisältöisiä kuin aikaisemmin minkä takia ne vaativat uuden oman aikansa eivätkä ne ole itsestäänselvyyksiä

tämä on ajankohtainen monestakin syystä

kannatan sanktioita mutta arvioin että sanktion tuleminen vapaaehtoisten sopimuksien osaksi ei miellytä kaikkia osakaskuntia minkä takia ne joko vaativat lisää aikaa tai osakaskunnat saattavat kieltäytyä sopimuksista

valtioneuvoston omien ohjeiden mukaan lakien valmistelussa tulisi arvioida säädöshankkeita kokonaisuutena eikä pelkästään yksittäisiä säädöksiä

esityksessä todetaan että tutkimusnäytön perusteella pienillä muutoksilla lääkekor vausten omavastuuosuuden kasvattamiseen ei ole suurta vaikutusta lääkkeiden käyttöön

asian ensimmäisen käsittelyn yhteydessä kysyin mitä tapahtuu jos osakaskunta ei suostu vapaaehtoisesti tekemään sopimusta ja jos lain määrittämä aika maaliskuun loppuun ei riitä sopimusten tekemiseen

tämä tuskin lohduttaa pitkäaikaissairaita joilta viedään myös eläkkeensaajien asumistuki ja joiden terveydenhuollon palvelumaksuja samalla korotetaan

tämän lisäksi verotus asumiskustannukset energiamaksujen nousu asiakasmaksukorotukset ja niin edelleen vaikuttavat kaikki perheen toimeentulon riittävyyteen

näiden leikkausten yhteinen seuraus on se että moni iäkäs sairas tai toimintakyvyltään rajoittunut ei tule saamaan tarvitsemiaan palveluja

maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja vastasi että jos osakaskunnat eivät suostu vapaaehtoiseen sopimiseen niin verkkokalastuskielto tullaan tekemään asetuksen avulla

varsinkin alkuvuodesta ihmiset joutuvat todella miettimään käyttävätkö rahansa ruokaan vai lääkkeisiin

tämä antaa tulevaisuudessa entistä paremmat mahdollisuudet arvioida sekä parantaa kansalaisten perusturvaa

tämän lisäksi ne osakaskunnat joilla ei ole toimivaa hallitusta tullaan myös asettamaan verkkokalastuskieltoon asetuksen avulla ja jos lain määrittämä aika sopimusten tekemiseen ei riitä niin niille joiden kanssa ei ole ehditty tekemään sopimusta verkkokalastuskielto tulee asetuksen määrittämänä

toivon että tämä lakiesitys tuo paremmin näkyväksi köyhyyden todellisuuden joka toivottavasti näkyy tulevaisuudessa eduskunnassa myönteisenä päätöksentekona

näen että se pakottaa myös edustajat ja kansanedustajat vahvemmin pohtimaan eriarvoisuuden merkitystä ja köyhyyden roolia yhteiskunnassamme ja toivon että me tätä kautta pystymme vähentämään eriarvoisuutta sekä köyhyyttä maassamme

eli jos et suostu sopimukseen tai osakaskunta ei saa tehtyä sopimusta riittävän ajoissa tai jos osakaskunnalta puuttuu hallitus eli neuvotteluosapuoli niin verkkokalastuskielto tullaan asettamaan asetuksella

erkki virtanen oikeastaan hyvin kuvasi sitä prosessia joka tämän lain osalta on ollut jo viime syksynä ennen joulua kun se lähtökohdiltaan tuotiin sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja eduskuntaan

on hienoa että täällä omaishoidosta puhutaan ja aivan kuten eestilä totesi hoitovastuuta ei voi kuitenkaan siirtää omaishoitajille

arvoisa puhemies

totesimme valiokunnassa yksimielisesti että tämä laki on erittäin huonosti valmisteltu ja sen osalta se sitten palautettiin jatkovalmisteluun

nyt saimaan alueesta tulee sekalainen tilkkutäkki

nyt se on sitten tämän kevätkauden aikana tammihelmikuun vaihteessa tullut takaisin eduskuntaan ja sitä on käsitelty valiokunnassa ja todettu siellä siinä olevan edelleen erittäin paljon puutteita ja todettu sitä että se on myös monelta osin epäoikeudenmukainen suhteessa eri työntekijöihin

he ovat täysin riippuvaisia yhteiskunnan muista palveluista heillä ei ole läheisiä omaisia

milloin ja miten asetus otetaan käyttöön

mitkä ovat sanktion tasot

arvoisa puhemies

virtanenkin tuossa totesi että tämä kokonaisuus tarvitsisi kokonaisuudistuksen jonka pohjalta koko tämä asia pitäisi ottaa tulevaisuudessa käsittelyyn

arvoisat ministerit kuinka te varmistatte että meidän kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisesti tasa arvoisesti palveluiden parissa vaikka meidän nettijärjestelmää kehitetään ja entistä enemmän palveluita siirretään netin pariin

jos kaikki neuvottelut pitää saada tehtyä maaliskuun loppuun mennessä vaatii tämä lisää panostamista ja resursointia savon elyyn joka voi puolestaan ostaa tarvittavaa lisäpalvelua muun muassa proagrialta tai metsähallitukselta joissa on jo vanhastaan hyvää osaamista ja kokemusta osakaskuntien kanssa käydyistä neuvotteluista

tämän lisäksi saamani tiedon mukaan valtiovarainministeri ei ole edelleenkään lupaamassa rahoitusta sopimusten tekemiseen vaan rahoitus tullaan ottamaan maa ja metsätalousministeriön sisältä luonnonsuojelurahoista

kuntalakia ehdotetaan muutettavaksi siten että kunnan hoitaessa tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen tulisi pääsääntöisesti antaa tehtävä osakeyhtiön osuuskunnan yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi

laissa rajattaisiin kuitenkin joitakin tehtäviä joita ei katsottaisi hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla

sosialidemokraattien näkemyksen mukaan saimaannorpan ja kuuttien osalta tulisikin toimia ympäristövaliokunnan esitysten mukaisesti

arvoisa herra puhemies

eduskunta edellyttää että valtioneuvosto pikaisesti varmistaa viime kädessä asetuksella saimaannorpan suojelun

suurimmat muutokset kohdistuvat energialaitoksiin ja satamiin sekä sellaiseen palvelutuotantoon jossa liikelaitokset ovat myyneet palveluitaan organisaation ulkopuolelle

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnassa kannoimme suurta huolta siitä miten tämä lainsäädäntö vaikuttaa tulevaisuuden sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen

täytyy myöntää se että tämä vanhusneuvostojen toiminta on käynnistynyt erittäin hyvin ja aktiivisesti ja vanhusneuvostot ovat ottaneet tämän työnsä erittäin vakavasti

meille on tärkeä asia että me saamme vietyä sen kuntiin ja saamme myös kunnat ymmärtämään sen että pitkällä tähtäimellä on myös kuntien etu että ne panostavat vanhuspalvelulain toteuttamiseen

nyt siellä on kannettu huolta siitä mikä on vanhusneuvostojen tulevaisuus mahdollisesti kuntalain yhteydessä ja miten tehdään nämä kirjaukset tavallaan että niiden toimintaedellytykset turvataan vähintään yhtä hyvin kuin miten tällä hetkelläkin on

vastaavasti myös vammaiset ja vammaisjärjestöt ovat ottaneet yhteyttä ja on käyty keskustelua siitä mitenkä heidän osallisuuttaan voitaisiin vahvistaa tässä isossa sote uudistuksessa mutta myös kuntalain yhteydessä ja mitenkä esimerkiksi vammaisneuvostojen asemaa voitaisiin parantaa

toinen tärkeä asia joka näkyy selkeästi tässä on lastensuojelu sekä ennalta ehkäisevät palvelut nimenomaan lapsiperheitten näkökulmasta

tavoitteena on vahvistaa sosiaali ja terveydenhuollon perustasoja ja niiden välistä integraatiota sekä parantaa erikoissairaanhoidon tasoa muun muassa keskittämällä osa toiminnasta ja järkeistämällä toimintoja siten että ne olisivat entistä tehokkaampia ja laadukkaampia

työmarkkinatuen harkinnanvaraisuuden poisto puolison osalta poistuu sekä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien ihmisten oikeusturva paranee

vammaisneuvostoja ja vanhusneuvostoja ei voi yhdistää koska jos perheessä syntyy vammainen lapsi niin häntä ei voi kohdella kuin vanhusta kahdeksankymppistä tämän takia nämä toimet ja neuvostot pitää pitää erillään

sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti huomiota ennen kaikkea lastensuojelun tilaan ja lasten ja lapsiperheiden pahoinvointiin ja meidän selkeä voisiko sanoa kärkemme valiokunnassa oli se että me halusimme vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä ja sitä kautta meidän ehkä tärkein viestimme valiokunnasta oli se että edellytimme lisärahoitusta ennalta ehkäisevien töiden vahvistamiseen kaste ohjelman kautta

nyt käsittelyssä oleva esitys tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä että kunnallinen työterveydenhuoltopalveluiden tuottaminen jakautuisi ennalta ehkäiseviin ja sairaanhoitopalveluihin mikä vaarantaisi kokonaisvaltaisen työterveydenhuollon toteuttamisen julkisella sektorilla

kuulisin mielelläni ministeriltä mikä on myös vammaisneuvostojen rooli tässä uudistuksessa

arvoisa herra puhemies

jaosto on valiokuntamme näkemystä kuullut ja nyt se on meillä täällä kaikilla nähtävissä ja huomenna toivottavasti tulemme siunaamaan tämän lopullisesti siihen muotoon kuin valiokuntakin aikoinaan toivoi

jotta opiskelija voi edetä opinnoissaan tavoiteajassa on ehdottoman tärkeää että opiskelijan toimeentulo on turvattu

työterveydenhuollon mahdollisuus vaikuttaa ehkäisevästi työtään eikä syvästi työkyvyttömien

toinen asia joka tähän lapsiperheitten hyvinvointiin liittyy myös tämän budjetin kokonaisuuden näkökulmasta on että meille on tullut selkeä tieto siitä että sosiaalityöntekijöistä on valtava pula ja tästä syystä nyt eduskunta haluaa myös sitten lisätä sosiaalityöntekijöiden aloituspaikkoja

tässä työssä on äärettömän tärkeätä että me valvomme myös sen että yliopistot tulevat nämä aloituspaikat tekemään ja sitä kautta tämä tarvitsee myös meiltä jonkinlaista valvontaa

tämän lisäksi jos opiskelija on valmistunut yhdestä opinnostaan ja saanut tutkinnon suoritettua ja jos hän sitten aloittaa toiset opinnot erinäisistä syistä joko sen takia että työ ei hänelle sovellu tai se opiskelu ei olekaan sitä mihin hän olisi halunnut lähteä niin nyt valmistelussa on näkemys siitä että tätä toista opintoa ei enää opintotuen avulla tueta

palveluiden pilkkoutuminen lisää vääjäämättä myös toimintojen päällekkäisyyttä kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tavoite on poistaa päällekkäisyyttä

tällä hetkellä kunnat tekevät yhteistyötä monella eri tavalla muun muassa siten että kukin keskittyy erityisiin palveluihin ja niitä tarjotaan myös naapurikunnille

arvoisa herra puhemies

haluan heti aluksi kiittää uutta hallitusta ripeästä toiminnasta uuden lisätalousarvion suhteen

me olemme kaikki varmasti saaneet tietoa siitä että työvoimahallinnosta määrärahat ovat olleet lopussa eikä uusia työsuhteita voida tehdä ellei lisämäärärahaa saada työllisyyteen

arvoisa herra puhemies

on tosiasia että valviralle on ollut vaikeaa selviytyä lakisääteisistä tehtävistä

se on tämän vuoden aikana saanut lisäresursseja mutta valtiovarainvaliokunta kuitenkin huomioi sen ja haluaa seurata työtilannetta ja tarvittaessa meidän on arvioitava resurssien riittävyys valvirassa

saamiemme asiantuntijoiden mukaan kunnat eivät ole voineet riittävästi valmistautua lain täytäntöönpanoon monien ristiriitaisten tilanteiden ja esitysten takia

ihmisellä täytyy olla oikeus ja mahdollisuus hankkia elantonsa työllä kerryttää omaa sosiaaliturvaansa ja vahvistaa siten myös omaa ja perheensä hyvinvointia